en itse vielä tiedä kuinka paha se todellisuus on

nythän ammatillinen koulutus on paljon säästänyt ja tämä takuukorotus joka tälle tulevalle vuodelle on osan näitä säästöjä tuonut aiheuttaa entistä tiukemman tilanteen siellä ennen kuin tämä suurremontti tulee sitä seuraavana vuonna

arvoisa puhemies

minusta on käyty hyvä keskustelu siitä tarvitaanko suomessa päätöksentekoon evästystä myöskin tieteellisen tiedon kautta

kyllä tämän takuukorotuksen olisi pitänyt mennä samalla tavalla kuin meni ammattikorkeakoulujenkin takuukorotus mistä päätettiin että se raha säilytetään ammattikorkeakouluilla

meidän pitäisi aloittaa erityisopetus käytännössä jo päiväkoti ikäisille lapsille ja siihen suuntaan uusi varhaiskasvatuslaki tätä asiaa vie

koska ajan henki on sellainen että tähän suuntaan mennään niin kiitän myöskin siitä että edustajat ovat panneet merkille että tässä on tehty aika kova työ jotta tämä riippumattomuus todella myös säilytetään

samoissa liikenteissä oli myöskin edustaja sankelo ja taisi myöskin edustaja sarkomaa kysyä tästä erityisopetuksen tilanteesta

minusta tässä on tämän esityksen ansiokkaimmat piirteet että todella voimme pitää huolta että poliittisessa päätöksenteossa katsotaan vain ne painopistealueet joihin tarvitaan tietoa ja sitten todelliset päätökset tehdään puolueettomissa käsissä

me emme ole tekemässä nyt erityisopetukseen niitä muutoksia joista rakennepoliittinen paketti linjasi ja olen siitä erittäin helpottunut ja iloinen että näitä erityisopetuksen ryhmäkokoja ei muuteta kun sitä ei tehdä muissakaan jutuissa

minusta tämä euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön suomen valtuuskunnan kertomus osoittaa kaksi asiaa joista haluaisin nyt tässä muutamalla sanalla vielä kertoa

edustaja viitamies kysyi täydennyskoulutuksesta

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmas paasio

ensinnäkin mielestäni on hyvää se että järjestön toiminnan jatkumiseksi tehdään kovasti työtä

tärkeää on siis se että tuetaan myöskin etyjin sisäistä uudistumista tarvitaan yleiskokouksen toimintatapojen muutoksia ja työn tulisi olla selkeästi myös tuloksellisempaa

on hyvä todeta että tämä perustamiskustannusten poistuminen on käytännössä valtionosuuspohjissa nyt

minusta edustaja haatainen nosti keskusteluun hyvän näkökulman joka oli tämä pitkäänkin täällä kaluttu puheenaihe nimittäin lainvalmistelun vaikutusarviointi

kun täällä on salissa aika paljon kuitenkin ihmisiäkin niin ajattelen että on hyvä että tässäkin asiassa kansanedustajille esittely tulee

ne ovat nyt kuntien pohjissa

toiseksi arvoisa puhemies haluaisin nostaa esiin sen että pelkästään tämä sisäinen toiminta ja sen tehostaminen ei riitä vaan myöskin etyjin ja muiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä

mutta se suuri pihvi tässä keskustelussa on se että teidän linjanne ei ole sisältänyt minkäänlaista sijoittajan vastuuta ja kunnollista piikkiä ja stoppia sille että nyt loppui

nimittäin kysymyksessä on käytännössä maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksyminen ja lait yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tietenkin myös postilain muuttamisesta tältä osin

ehkä on hyvä kiinnittää vielä huomio siihen että edustaja eloranta kysyi tästä hakeutumisoikeudesta ja oppivelvollisuuteen liittyen näistä toimista mitä nyt tulee kun oppivelvollisuutta ei tule

nimittäin vaikutusarviointi jää kyllä tältä lakiesitykseltä vähän liian hataraksi ja sitä kautta kovin vähän on uskottavuutta tällä lakiesityksellä ottaa kantaa niihin edustajien tässä debattikeskustelussa esiin tuomiin ongelmiin

nimittäin vähintäänkin ykn eun ja euroopan neuvoston sekä etyjin välillä tarvitaan selkeästi enemmän yhteistoimintaa

maailman postiliittohan on yksi meidän vanhimmista yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöistä ja tavoitteena on laadukkaiden tehokkaiden ja helppokäyttöisten postipalveluiden kestävä kehitys

toimintakenttä on näille kaikille useinkin päällekkäinen ja monesti jopa sama ja vain tehtävät ja rooli asiakysymyksissä sitten vaihtelevat järjestöjen välillä

tässä on sosialidemokraattien ja keskustan välinen todella iso kuilu ja linjan ero

näille tulee nyt hakeutumisoikeus mutta muita nivelvaiheen toimenpiteitä ei tule korvaukseksi siitä että oppivelvollisuuden pidentämisestä luovuttiin

anteeksi hallituksen edustajia hyvä oppositio heti ärähti meitähän täällä kyllä riittää mutta hallituksen edustajia on enää kaksi edustajaa paikalla ja hienoa että olette paikalla

liiton kaikkein korkein päättävä elin eli kongressi ensinnäkin kattaa liiton jäsenmaiden edustajat ja kokoontuu noin neljän vuoden välein

kansainväliset konfliktit ovat osoittaneet että tarvitsemme paljon vahvempia kansainvälisiä järjestöjä jotka osaavat olla dialogissa keskenään

voinkin luvata että ainakin euroopan neuvoston valtuuskunnan puolesta me teemme paljon sen eteen töitä että kansainvälisten järjestöjen vuoropuhelua tiivistetään ja yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja näihin järjestöille tärkeisiin asioihin

me olemme tässä keskustelussa olleet kovin huolissamme siitä joutuvatko naiset nyt kotiin mutta kyllä tässä lapset myös lähetetään kotiin

me olemme jo puhelleet eduskunnassa aika paljon koulutuksen alueellisen tasa arvon vaarantumisen aina puoleen tai tästä vaarantumisesta

voisin kyllä yhtyä ministerikollegani sanoihin siinä että olen myös järkyttynyt siitä minkälaisia linjauksia esimerkiksi täällä monet keskustan kansanedustajat ovat jo vetäneet mutta tyydyn nyt vähän maltillisempiin sanankäänteisiin

alueellinen koulutuksellinen tasa arvo on uhattuna ollut jo näillä muilla opetusministeriön esityksillä joissa keskittämistä vauhditetaan kovin paljon ja joissa koulutukseen pääsy vaarantuu monella tavalla

ensinnäkin totean edustaja vehkaperälle joka kysyi täällä miksi paikkoja ei lisätä

eli esitykseen sisältyy nyt myös esitys postilain muuttamisesta siltä osin että ehdotettu muutos perustuu yleissopimuksen sokeain lähetyksiä koskevaan artiklaan

kyllä alueellinen koulutuksellinen tasa arvo liittyy myös tähän esitykseen

jos moni kunta päättää toisin niin silloin tietysti lähtökohta on se että riippuu hyvin paljon siitä missä lapsi asuu saako hän mahdollisuuden käydä päiväkodissa

arvoisa puhemies

jos tänään kysytään kuinka paljon hallitus satsaa ensi vuonna nuorisotakuuseen niin valitettavasti me emme voi sitä aivan varmuudella tietää

postilakia ehdotetaan muutettavaksi siten että näkövammaisilla olisi oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta

tätä kautta tasa arvoinen varhaiskasvatuksen hyödyntämisen mahdollisuus on tässä maassa uhattuna jos oikein pahasti tässä käy

tämä muutos merkitsisi sitä että näkövammaisten oikeus lähettää pistekirjoitustuotteita maksuttomina postilähetyksinä vahvistuisi kun oikeudesta säädettäisiin jatkossa myös lain tasolla

tämä uusin tieto ei ollut valiokunnan eikä tietenkään jaoston käytettävissä koska se on tullut sen jälkeen kun me kuulimme vielä ministeri stubbia

tästä syystä johtuen meillä on stubbin luvut meillä on budjettikirjan luvut ja meillä on valtiovarainministeriön sektorimiehen luvut ja meillä on opetusministeriön luvut joita on tarkistettu moneen kertaan temin kanssa

kyllä tämä lisää näkövammaisten yhdenvertaisuutta valtaväestöön nähden ja edistää myöskin heidän yhdenvertaisuuttaan haja asutusalueilla

arvoisa puhemies

heti alkuun totean että vaikka oli erittäin hyviä kysymyksiä en pysty kaikkiin vastaamaan koska tässä oli kymmeniä puheenvuoroja pyydetty mutta yritän kiteyttää

nämä postimaksuttomat pistekirjoituslähetykset koskevat postiyrityksiä joilla on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisina toimijoina ja niin kuin tiedätte tällainen on meidän itella posti osakeyhtiö

ministeri kun me valmistelemme näin tärkeitä lakihankkeita niin jos valtiovarainministeriössä ajoitusta on muutettu se olisi ollut tärkeää tietää tämän syksyn aikana

esityksessä ehdotetaan kuitenkin yleissopimuksen sokeain lähetyksiä koskevaan artiklaan hyväksyttäväksi varauma joka on hyvä tässä todeta

samaan aikaan niillä täsmätoimilla joita nyt täällä monet kansanedustajat ja erityisesti vehkaperä peräänkuuluttivat me emme ole pystyneet nostamaan toisen asteen aloituksen määrää

nimittäin varauma mahdollistaisi sen että suomi voisi järjestää asian edellä mainitulla tavalla sillä yleissopimuksen sokeain lähetyksiä koskeva artikla on postilain muutosta laajempi

nyt kerron teille ihan suoraan edustaja jalonen kun te kerrotte että teot ja puheet eivät ole sopusoinnussa sanoitte että ne ovat ristiriidassa että katsotaan minkälaisia kahdenlaisia vaihtoehtoja tässä olisi edetä

minä vielä totean lopuksi edustaja urpalainen ja myöskin edustaja tolppanen että oppivelvollisuusiän kohdentaminen koko ikäluokkaan on toimiva ja perustuslaillinen ratkaisu

varauman hyväksyminen merkitsisi että postimaksuttomuus ei suomessa koskisi näkövammaisten järjestöjä siis ei järjestöjä eikä näkövammaisten lähettämiä ja vastaanottamia äänikirjoja ja heille suunnattuja muita apuvälineitä

ensinnäkin me olemme esittäneet kuntatehtävien vähentämisiä niin kuin täällä edustaja lasse hautala nimenomaisesti kiteytti että kysymys on kuntatehtävien vähentämisestä

arvoisa puhemies

käytännössä postilain muutos nostaisi nykyisen toimintatavan lain tasolle eli tämän nykyisen toimitavalla

ainoastaan edustaja viitamies ehdotti täällä että olisi vielä yksi vaihtoehto jota olisimme voineet harkita minäkin olisin voinut sitä harkita ja se on se että ammatillinen ja lukiokoulutus tekisivät entistä enemmän yhteistyötä ja se olisi tässä voinut olla reaalinen yksi säästövaihtoehto sille että kuntatehtävät aidosti tehostuisivat

kyllä nyt tehdään historiaa koska yksinkertaisesti langattomien mobiiliyhteyksien käyttöönotolla me tulemme laajentamaan merkittävästi tavallisten kuluttajien mahdollisuuksia saada nopeita yhteyksiä

ja parantaisi siten sen velvoittavuutta mutta ei laajentaisi kuitenkaan niin leveäksi kuin se oli tuossa alkuperäisessä yleissopimuksen lopullisessa muodossa

näin samalla ehdotetut muutokset eivät lisäisi itella posti oylle aiheutuvia kustannuksia

minä uskon että se että eduskunta menee suomalaisten kuluttajien puolelle kertoo että tässä ajassa me haluamme käyttää teknologiaa juuri ihmisten hyödyksi ja siksi vaihtoehtokysymykseen teemmekö me tässä nyt tekoja tulevaisuuden puolesta vai emme tee vastaus on

on vielä hyvä todeta että maailman postiliiton yleissopimuksen tavoitteena on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta tehokkuutta ja alan toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta tarkoituksena on myöskin hyväksyä pää ja

pakkasin sen hetkeksi tässä unohtamaan kun katselin tätä esitystä niin sivistyspoliitikon näkökulmasta mutta eiköhän tämä jo omaatuntoa ruvennut koputtamaan

minä uskon että tämä tulee olemaan tämän hallituskauden isoin historiallinen päätös jonka me teemme viestintäpolitiikassa ja sillä on valtava kantokyky

eli kyllä valtiovarainvaliokunnassa me hyvin usein olemme kuulleet asiantuntijoita jotka ovat huolissaan suomalaisten ostovoimasta

nyt aletaan olla kyllä siellä viimeisillä raiteilla kun laskee yhteensä nämä lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset jotka kun kaikki yhteen lasketaan alkavat olla sillä rajalla että kyllä sillä ostovoimaan on aika merkittävä vaikutus

minä haluan vielä sanoa että erityisesti niiden jotka tukevat haja asutusalueiden yhteyksien parantamista pitäisi olla eturintamassa tukemassa tätä päätöstä ja erityisesti niillä ratkaisuilla joita me esitämme koska tällä mahdollistetaan se että teknologian kehittyessä me saamme irti siitä leveydestä tällä taajuudella mahdollisimman paljon mikä tulee takaamaan haja asutusalueille myöskin erittäin kilpailukykyiset mobiilit vaihtoehdot

voimaantuloajasta säädetään sitten erikseen valtioneuvoston asetuksella kun täällä on tämä linja hyväksytty lakina ja vahvistettu

tätä kautta jos olemme tänään miettineet erityisesti pienituloisten asemaa tämän lakiesityksen suhteessa ostovoiman kehitys kyllä olisi syytä myöskin katsoa

siltä osin tällä lakiesityksellä saattaa olla myöskin valtiontaloudellisia vaikutuksia mutta käsittääkseni tätä kuitenkaan ei siellä suunnassa tutkita

kun nämä muut mallit mitä te tarjositte ovat jo säästöpakettien osana kuntatehtävien ict hankintojen tehostamisessa se koskee myös koulutusta olen omalla aloitteella lähtenyt kehittämään myös digitaalista koulutuspilveä josta olisi tulossa säästöjä kun siltäkin puolelta saadaan hallinnollisia kuluja kitkettyä

olen itse omalta osaltani tehnyt hirvittävästi työtä sen eteen että me nostamme tuota velvoitetta liittyen tuohon viime hallituskauden merkittävään päätökseen eli niin sanotusti perusoikeuksien kirjaamiseen

arvoisa puhemies

ajattelin nyt kun täällä on vielä mukavasti väkeä paikalla poimia täältä teidän kysymyksiänne ja kommenttejanne alkuun ja sitten muutama yleisempi kokonaisuus vielä

se antaa käsityksen siitä että ensimmäistä kertaa siis markkinaehtoisesti toimiville yrityksille tämä on lähes ennenkuulumatonta me asetamme tällaisia peittovaatimuksia ja minusta on tärkeää että me teemme sen koska se on erityisesti kuluttajien etu

asia oli keskustelussa ja on hyvä sanoa että tässä tilanteessa kun kuitenkin tiedotusvälineillä on alvi ja niin kuin tiedätte olemme myöskin lähteneet eduskunnassa siitä että tuohon alviin on tehty muutoksia on katsottu että myös yleisradio on alvivelvollinen jatkossakin ja sitä kautta sitten mukana näissä alvin maksutalkoissa

meni aika kauan ennen kuin me pystyimme sopimaan tästä asiasta taajuuskoordinaation kautta ja olen erittäin iloinen että kun aloitin kesän jälkeen niin heti syksyllä me pystyimme sopimaan toisen naapurimaamme venäjän kanssa tästä asiasta

nyt me olemme ajatelleet että tämäntyyppistä tehostamista tai toiminnan päivä ja su ja koittamista sutjakoittamista me voisimme pitää parempana ratkaisuna kuin seuraavaa

nimittäin tämä kassaperusteinen vaihtelu joka tässä on maksujen keräämisen suhteen on se haaste joka tulee säilymään myöskin tämän verojärjestelyn mukana ja myöskin vastauksena edustaja lohelle kyllähän ongelma on juuri se että kun me otamme jonkun summan sisään niin sillä summalla yksittäin sinä kuukautena ja sinä vuotena siinä on vaihteluväliä ja tuo vaihteluväli on jopa huomattava

minusta on hienoa että venäjä ja suomi tekivät yhteistyötä asiassa ja myöskin venäjä omalta puoleltaan on sitoutunut siihen että he tulevat ottamaan tämän verkon mobiiliviestinnän käyttöön

te tunnustatte kuntatalouden tilanteen ja olette oikeassa siinä että tämä johtaa siihen että ympäri suomea se on vapaa pudotus säilyvätkö meillä nämä kuntien ylläpitämät yksiköt

kun me olemme näitä sisältöjä tehneet yhdessä valtiovarainministeriön asiantuntijoiden kanssa niin tämä järjestelmä olisi ollut suoraan sanottuna riskaabeli jos olisimme lähteneet siitä että olisi tehty puhdas tällainen ei budjettirahoitus

kiitän näistä kaikista pitkän keskustelun eri näkökulmista ja kommenteista ja ajattelin vielä joitakin asioita tässä käydä läpi

näin ollen oma luottamukseni siihen että näin todella tapahtuu on meidän kahdenvälisissä keskusteluissamme entisestään kasvanut ja ne ovat vakuuttaneet minut siitä että me olemme oikealla tiellä

leikki on yksi tärkeimpiä lajeja kun me puhumme varhaiskasvatuksen sisällöstä ja olemme halunneet myöskin että lapsille leikki varmistetaan lainsäädännöllisesti ja että päivähoito tässä varhaiskasvatuksellisessa muodossa josta tässä esityksessä on kysymys varmistaa sen että lasten leikki on yksi tärkeimpiä pedagogisia ponnistuksia jotka ovat siellä arkea

tämäntyyppinen johtaa siihen että meidän opiskelijamääriämme tullaan merkittävästi leikkaamaan ja samaan aikaan yksikköhintaa merkittävästi laskemaan jos tämä eduskunnassa oleva säästöpaketin tehostaminen ei tule menemään täällä läpi

eli se vaihtoehto jonka minä olen ymmärtänyt että oppositio esittää on se että todellisia säästöjä ei pystytä kaivamaan tämän korvaamiseksi mutta sen sijaan toimintatapa olisi eri

kyllä meillä on nykyisissäkin toimilupaehdoissa jo edellytyksiä sille että häiriötilanteisiin on vastattava ja sitä kautta suunniteltava jo etukäteen se että näin ei pidä tulla tapahtumaan ja kyllä tämän saman hyvän perinteen pitää jatkua myös näissä asioissa

tämä siksi että niin moni lapsi joita haastattelimme tämän varhaiskasvatuslain valmistelun yhteydessä piti päivähoidossa kaikkein tärkeimpänä asiana leikkiä

sen takia me olemme kaikkien yksiköiden turvaksi rakentaneet sen lupamenettelyn että myös naapurikunnan yksikön säilyminen on sen yksikön asia joka naapurissa sijaitsee jolla vakavaraisuutta olisi oma yksikkönsä säilyttää niin että myös kannetaan vastuuta siitä että seutukunnan muilla paikkakunnilla voidaan siellä yksikössä vielä opiskella

juuri sen vuoksi kun tarkkaan katsotte tuossa verolajissa on lähdettävä siitä että nämä summat eivät koskaan ihan suoraan voikaan kohdata

kysyttiin myöskin rahapuolesta ja kuulin myöskin epäilyjä siitä onko tämä tuotto liian korkea

minä toivoisin että lukisitte tämän lainsäädäntöesityksen ja kävisitte sen huolellisesti läpi vertaamalla sitä siihen mitä työryhmä esittää niin että tulee hyvä käsitys siitä minkälaisen johtopäätöksen varhaiskasvatuksesta asiantuntijat työryhmätyöskentelyvaiheessaan päätyivät esittämään verrattuna siihen minkälaiseen johtopäätökseen hallitus sitten päätyi